siinä sanotaan että enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä

toinen mitä hallituksen toimesta luvataan on se että luvataan nuorten syrjäytymiseen parannusta

lähialueemme turvallisuuspoliittisen tilanteen valossa sotilaallisen voimankäyttöä suomea vastaan tai sillä uhkaamista ei voida täysin sulkea pois

tämä on monta kertaa tuonut pienille kunnille vaikeuksia

tampereen liikenteen osalta pirkanmaan liitonkin lausunnossa korostetaan mahdollisen raitiotieliikenteen rakentamista tampereen seudun alueelle mikä on järkevämpää kuin tunnelihanke

tämä on tullut hyvin konkreettisesti esille kun ollaan käyty keskusteluja nyt näiden sote ratkaisujen myötä pihlajalinnan kanssa

herra puhemies

hallitukselta odotetaan kykyä kantaa vastuuta myöskin kaikkein heikoimmin toimeentulevista

erityisesti ruotsin kanssa käytävää kahdenvälistä puolustusyhteistyötä on edistettävä yhteisten etujen pohjalta ilman rajoitteita kuten nyt ollaankin tekemässä

tältä hallitukselta sitä ei löydy

selonteossa todetaan ettei valtiolla ole mekanismia sitoutua tulevaisuuden varauksiin kuitenkin valtio on sitoutunut tunnelihankkeen osarahoitukseen vaikka kustannusarviokin on vasta lähinnä hatusta vedetty

sitten me olemme sen verran vanhanaikaisia että nyt ei olla vielä tähän sähköiseen päätöksentekoon menty mutta ehkä sekin aika sitten tulee että myös omassa kunnassa siitä voidaan käydä keskustelua jos sitä kuntaa nyt sitten enää muutaman vuoden päästä on olemassakaan

suomi ja ruotsi pyrkivät aiempaa syvemmin operatiiviseen yhteistyökykyyn ja sitä on harjoiteltu useissa yhteisissä harjoituksissa

nopein tie päästöjen vähentämiseen olisi autoverotuksen reilu alentaminen

arvoisa puhemies

osaltaan myöskin joukkoliikenteen vähenevät palvelut varsinkin maaseutualueilla aiheuttavat lisääntyvää henkilöautoliikennettä ja samalla myös päästöjen osuutta

mutta näin pienen kunnan edustajana en enää uskalla ajatellakaan mitä tämä mahdollisesti tuo missä näitä asioita hoidetaan ja kuinka näitä palveluja saadaan ja tuotetaan

joukkoliikenteen valtionrahoituksessa tulee huomioida palveluiden riittävyys niilläkin alueilla joilla peruspalveluiden saatavuus siirtyy yhä kauemmas keskuksista

rataverkon ongelmakohtiin tulee kiinnittää huomiota muiltakin osin kuin normaalin perusparannuksen osalta

kaiken kaikkiaan tässä ei ole mistään kauhean suurista asioista kysymys

jotkut turvalaiteongelmat tai määrättyjen veturityyppien ongelmat tuottavat kohtuutonta haittaa koko vrn toimintaan joukkoliikenteen toimijana

tästä ollaan hieman liiaksikin ristiriitaisissa tunnelmissa samaan aikaan kun suomalaiset eivät tunnu olevan venäjän takia huolissaan turvallisuudesta

selonteon mukaan suomi pitää yllä mahdollisuutta hakea jäsenyyttä natossa seuraten tarkasti turvallisuusympäristönsä muutosta

itämeren laivaliikenteen osalta suomen tulisi toimia niin että eun kautta saataisiin pahimmat saastuttajat kuriin

hiljakkoin julkaistu selvitys mahdollisen jäsenyyden vaikutuksista on arvio jossa on paljon epävarmuustekijöitä

maailman ja euroopan lähitulevaisuudessa on niin paljon mahdollisia muuttujia että paras olisi nyt olla hätiköimättä sotilasliittojen kanssa

suomen turvallisuuden ja hyvinvoinnin kannalta tavoiteltavaa on turvallinen ja vakaa kansainvälinen toimintaympäristö jossa valtioiden yritysten ja ihmisten toimintaa sääntelevät kansainvälinen oikeus ja sille rakentuvat yhteisesti sovitut säännöt oikeudet ja velvollisuudet

suomi on panostanut kehitystyössä naisten aseman parantamiseen muun muassa yrittäjyyteen samoin tyttöjen koulutukseen

näiden asioiden puolesta pitää entistä voimakkaammin pitää ääntä

arvoisa puhemies

siinä ummistetaan silmät tosiasioilta ja uhkilta vaikka aikanaan neuvostoliittoa arvosteltiin tosiasioiden peittelystä ja salaamisesta

arvoisa puhemies

ensinnäkin kysyn teiltä kun täällä on muutamissa puheenvuoroissa kyselty miksi rekisteröityjen parisuhteitten lapsilla on vaikeampaa ja pahoinvointia

kuinka niin

arvoisa puhemies

kansalaisaloite perustuu vaatimuksille tasa arvosta ja yhdenvertaisuudesta samaa sukupuolta olevien parien kohtelussa

aloitteen tavoitteena on lisätä yhdenvertaisuutta ja tasa arvoa yhteiskunnassa takaamalla samat oikeudet samaa ja eri sukupuolta oleville pareille

mitä tasa arvolla ja yhdenvertaisuudella lopulta tarkoitetaan ja miten lainsäädäntöä tulisi säätää jotta perustelut olisivat loogiset ja yhdenmukaiset

avioliittolaissa on useita moraalisluontoisia rajauksia

se on mahdollinen kahden täysi ikäisen eri sukupuolta olevan ei lähisukulaisen ihmisen välillä

koska eu ei ole taloudellisesti homogeeninen alue budjettikurin vaikutukset eri valtioissa poikkeavat toisistaan

avioliitto on siinä mielessä täysin tasa arvoinen ja yhdenvertainen että jokaisella avioliiton edellytykset täyttävällä miehellä ja naisella on oikeus se solmia

mikäli taas todella tarkoitetaan sitä mitä kansalaisaloitteessa edellä mainitussa kappaleessa todetaan yhdenvertaisuus lain edessä edellyttää että lainsäädäntö soveltuu kaikkiin yhtäläisesti riippumatta esimerkiksi sukupuolesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta ellei muulle ole riittäviä perusteluita tulisi avioliitto avata samoilla perusteilla myös lukuisille muille ryhmille

myös rakenneuudistukset ja niihin sitoutuminen ovat yksi eun pakote jossa kaikki osat eivät ole suomen edun mukaisia

jos avioliitto nyt avataan käsittämään samaa sukupuolta olevien parisuhteet on hyvin vaikea nähdä miksei samoilla perusteilla hyväksyttäisi monenvälisiä ja moniavioisia suhteita avioliiton perusteeksi

hallinnon leikkaaminen ja velkakuri ovat tulevaisuuden kannalta pakkotehtäviä mutta toteuttavatko myös muut valtiot oman osuutensa

haluttaessa voidaan myös muut avioliiton rajaukset kyseenalaistaa

päivä utahissa paikallinen oikeus totesi moniavioisuuden kriminalisoinnin olevan perustuslain vastaista vedoten samaa sukupuolta olevien avioliittojen perusteluihin

yhteistä arvopohjaa ei nykytilanteen tarkastelun mukaan esimerkiksi oliivivaltioissa ole mitenkään sisäistetty tai siihen sitouduttu

nyt esitetyn laisella tasa arvo ja yhdenvertaisuusperusteella ajattelua voidaan viedä vieläkin pidemmälle ja kysyä miksi avioliitto tulisi ylipäätään kytkeä seksuaalisuuteen

niin kuin ministeri totesi työttömyysvakuutusmaksujen korotus on välttämätöntä rahaston talouden kannalta ja tässä korotetaan sekä palkansaajien että työnantajien maksuja

tämä on kannatettava tavoite mutta tässäkin eri valtioiden saattaminen lyhyessä ajassa samalle viivalle on mahdoton tehtävä

sisarukset tai ystävykset voisivat olla toisiinsa kiintyneitä ja haluta taloudellista turvaa tai yhteistä adoptiota vaikkei heillä ole parisuhdetta perinteisessä merkityksessä

vaikka nyt täällä ollaan puhuttu jatkuvasti että ei pitäisi enää minkään yritysten taakkaa ja varsinkaan pkt yritysten taakkaa korottaa niin kyllähän nämäkin sitä vain tekevät vaikka toisaalta ymmärtää että sitä rahastoa pitäisi kartuttaa mutta tämä ei ainakaan mitään kilpailukykyä tuo päinvastoin

arvoisa puhemies

ilolla on tervehdittävä kaikkia niitä toimenpiteitä ja hankkeita joilla pyritään terveydenhoitoon ja ennalta ehkäiseviin tukitoimiin kansalaisten mahdollisimman hyvän yleiskunnon ja terveyden säilyttämiseksi

arvoisa puhemies

tämänkin esityksen tarkoituksena on tosiaan kiinnittää huomiota ennen kaikkea työajoista johtuviin haitta ja vaaratekijöihin

eikö silloin heitä syrjitä jos avioliiton solmimista rajoitetaan

jos tämä kansalaisaloite hyväksytään niin paljon tulee ongelmia

perusteluissa mainitaan että työnantajille sitä koskevien kustannusten osalta tämä on myös huomattava velvollisuus

muistan näitten vuosikymmenten aikana että aina kun on huono työttömyystilanne niin silloin myös sitten joutuvat sekä palkansaajat että yrittäjät maksamaan lisää työttömyysvakuutusmaksuja

toisaalta riskiarvioinnin tekeminen yhdessä työnantaja työntekijä ja työterveyslaitos on tavallansa tämmöistä ennalta ehkäisevää hoitoa työpaikalla

joskus pitäisi miettiä kuinka toisin voitaisiin tehdä mutta näin on nyt

siinähän voidaan sitten keskustella ja ottaa huomioon myös työntekijän mielipiteet juuri näistä työajoista vuorotyön haitoista sekä mahdollisesta pitkien työmatkojen rasittavuudesta

käykö niin kuin euroopassa

mielenter veyden ongelmat ovat samanlaisia kuin muutkin sairaudet

hoitomaksujen osalta näin ei kuitenkaan ole

arvoisa puhemies

tämä ei edellyttäisi muistioita mutta minun mielestä olisi erittäin tärkeätä että tehtäisiin hyvinkin tarkka muistio jossa on tosiaan kaikki osapuolet työantaja ja työntekijä ja työterveyslaitos niin että sitten voitaisiin myöhemmässä vaiheessa jos jotain tulee nähdä minkälaisia kirjauksia tähän on tehty

hallinnonalan suunnitelmissa todetaan koulukotien asiakassuoritteiden lisääntyvä tarve

toivoisin että tätä voitaisiin vielä tarkentaa

sama tilanne on lasten huostaanotoissa

siellä kehitys on erittäin huolestuttavaa

huostaanotto voidaan tehdä joskus jopa liiankin helposti

arvoisa puhemies

jatkuvasti leikataan myös lapsilisistä ja jos tämä lapsilisien leikkaus jatkuvasti menee eteenpäin niin on kyllä käytävä keskustelua siitä tarvitsevatko tänä päivänä kaikki perheet lapsilisää jos halutaan puhua oikeudenmukaisuudesta

sen sijaan huostaanoton purku on hyvin vaikeata

huostaanotto ei ole pelkästään kunnille suuri kustannuskysymys se on myöskin aina inhimillinen tragedia

on ensinnä todettava että meillä on huono henkinen ilmapiiri etenkin hallituksen piirissä

jokainen perheestään irrotettu lapsikin on oman perheensä lapsi

puuttuu johtajuus ja semmoinen todellinen visio

näille eläkeläisille tulee lisää matkakustannusten omavastuita ja mitä vanhemmaksi mennään sitä enempi joutuvat vanhukset käyttämään lääkkeitä

vanhuspalvelulain valmistuminen mikäli se siinä aikataulussa tulee kuin sitä on lupailtu on hyvä asia

pitäisi katsoa että myös näillä pienillä ihmisillä olisi mahdollisuus elää

ja juuri tänään saimme tietää että tulee tämä synnytyksiä keskittävä päivystysasetus eli se etenee

pitää olla tuhat synnytystä jotta toimipaikka säilyy

vanhuspalvelulain valmistelussa tulee huomioida kustannusten kohdentaminen niin ettei kunnille tule jälleen ylimääräistä kustannustaakkaa

onko laskettu kuinka pitkiä synnytysmatkoja tulee vai käykö niin että yhä useampi joutuu synnyttää nousi sitte henkilöauto sekä synnyttämään henkilöautossa tai ambulanssissa

mutta me voisimme kokeilla esimerkiksi metsän jatkojalostamista biotaloutta turvetuotantoa turismin kehittämistä meillä on valtavat hienot luonnot ja puhtaat paikat ja vientiteollisuus voisi olla yksi ruuan puhtaus ei geenimanipulointia ja tällaisia pieniä

arvoisa puhemies

tätä työsopimuslakia muutetaan siten että palkka maksetaan työntekijän ilmoittamalle pankkitilille näinhän käytännössä yleensä on ollut jo pitkään ja vain pakottavista syistä voitaisiin palkka maksaa käteisenä esimerkiksi silloin ellei työntekijällä ole pankkitiliä

hallitusohjelmaan on kirjattu omaishoidon tuesta

kehitetään yhdessä kuntien ja järjestöjen kanssa omaishoitoa

tuen suuruus on kohtuuttoman pieni siihen nähden mitä yhteiskunta säästää omaishoitajien työllä

valiokunta katsoo että palkan maksaminen käteisenä voi olla perusteltua esimerkiksi tilanteissa joissa työnantajan tulisi viedä rahat kassasta hankalan matkan päässä olevaan pankkiin voidakseen maksaa palkat tilille

näin ainakin yhtenäistettäisiin maksun suuruus eikä se olisi kuntien määrärahojen varassa ja siitä tulisi kehittää todellinen vanhusvaihtoehto erilaisissa hoitomuodoissa

kun työnantaja maksaa palkan käteisenä työnantajan on liitettävä kirjanpitoon työntekijän allekirjoittama kuitti tai muu selvitys palkan maksamisesta käteisenä

esimerkiksi pientilalliset jotka olosuhteiden pakosta ovat joutuneet jäämään varhennetulle eläkkeelle ovat edelleen tämän lain puolella

niin kuin valiokuntakin on sanonut niin se pitää kuitenkin epätodennäköisenä että tällä olisi mitään merkittävää vaikutusta harmaan talouden torjunnassa

todetaan jo aluksi että niitä myönteisiäkin hakkeita on liikenneministeriön alalla mihinkä maakuntaan ne sitten osoittautuvatkaan

eurot eivät saa olla esteenä sillä muutaman vuoden kuluttua veteraaneja ei ole enää keskuudessamme

me olemme puhuneet myös että pitäisi hallituksen todella ryhtyä harmaan talouden torjuntaan ja olemme esittäneet esimerkiksi sakotusoikeuden antamista aluehallintovirastojen ulkomaalaistarkastajille ulkomaalaisten yritysten rekisteröimispakkoa tai vaikkapa niin sanottua hollannin mallia eli ketjuvastuukokeilua ja olemme myös peräänkuuluttaneet parempaa viranomaisyhteistyötä mutta kannatamme myös tätä esitystä